kalmari tässä hetki sitten kehui ministeri kiviniemen hyvää kädenjälkeä ja niihin kehuihin on erittäin helppo yhtyä ja samalla myös kiittää muuta hallitusta niistä toimista joita nyt on sovittu taloutemme vakauttamiseksi

hallitusohjelman sisältökysymyksiä on käsitelty jo täällä hyvinkin laaja alaisesti joten keskityn ainoastaan työurien pidentämiseen työelämän tasa arvoon sekä tuottavuuden nostamiseen julkisen sektorin tietojärjestelmien yhteensovittamisen avulla

moni puhuja on tänään maininnut työurien pidentämisen tärkeänä keinona hyvinvoinnin turvaamiseksi

jatkuva osaamisen ylläpito mielenkiintoiset työtehtävät kannustava työilmapiiri toimiva työterveyshuolto ja ennen kaikkea ammattitaitoinen johtaminen nämä kaikki vaikuttavat työssäjaksamiseen ja työurien omaehtoiseen pidentymiseen

kuntien sairauspoissaolot ovat olleet korkeita ja nyt taantuman aikana työhyvinvointiin ja työssäviihtymiseen tehtyjen panostusten myötä muun muassa sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja kuntasektorin suosio työnantajana on kasvanut

toivottavasti jokaisella suomalaisella työpaikalla panostetaan jatkossakin johtamiseen työhyvinvointiin ja pidetään henkilöstöä aidosti tärkeimpänä voimavarana

arvoisa puhemies

samapalkkaisuusohjelma vanhemmuuden kustannusten tasaisempi jakaminen ja perhevapaajärjestelmän kehittäminen ovat kaikki erinomaisia esimerkkejä käytännön tasa arvotyöstä

naisyrittäjät puhuvat jopa kymppitonnin vauvaonnesta

kysymys ei ole siis vain äitien oikeudesta olla aktiivisesti työelämässä tai työnantajille kohdistuvista korkeista kustannuksista vaan kysymys on myös isän oikeudesta hoitaa kotiaan ja lapsiaan

hallitusohjelmassa on tuotu esille myös julkishallinnon tietojärjestelmien yhteensovittamisen kiireelliset toimet sekä valtion it konserniohjauksen keskittämisen ja vahvistamisen tärkeys

yhteensopivuutta edistämällä parannetaan palveluiden tuottamisen mahdollisuuksia edistetään sähköistä asiointia mahdollistetaan lisäresursseja hallintotyöstä asiakastyöhön ja tehostetaan merkittävästi eri toimintoja

täällä on niin usein puhuttu terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopimattomuudesta ja sen vaikutuksesta jopa potilasturvallisuuden heikentymiseen

ohjelmassaan hallitus sitoutuu myös tekemään periaateratkaisut julkisen tiedon paremmasta saatavuudesta

julkinen tieto voi olla niin sanottua paikkatietoa jonka yhteiskäyttöisyyden ja laaja alaisen hyödyntämisen kautta voidaan järkeistää nykyisiä käytäntöjä ja luoda uusia toimintamalleja

julkisen tiedon avaaminen helpottaisi myös tietojen kaupallista jatkojalostamista sekä monia karttanavigaattoreihin verrattavia innovaatioita tulisi kuluttajien ulottuville sekä mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan synnyttämiseen

muissa pohjoismaissa ja maailmalla onkin jo avattu julkisin varoin kerättyä tietoa

yhdysvalloissa tietovarantojen vapaan jakelun seurauksena työllisyys ja yrittäjyys ovat lisääntyneet bruttokansantuote on kasvanut ja verotulot ylittäneet vapaasta jakelusta aiheutuneet menot monin kerroin

aivan lopuksi arvoisa puhemies haluan korostaa sitä että nyt laadittu hallitusohjelma on vastuullista politiikkaa ei helppojen irtopisteiden hankkimista

hallitus sitoutuu suomen ohjaamiseen ulos taantumasta ja myös hyvinvoinnin rakentamiseen pitkällä aikavälillä

panostamalla t k toiminnan tulosten kaupallistamiseen ja kansainvälistämiseen meillä on hyvät mahdollisuudet vahvistaa suomalaista kilpailukykyä ja pohjaa suomen elinvoimalle

lehden kanssa huolen siitä että meillä on aivan liian vähän kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkiviä yrityksiä mutta olin kyllä lukevinani nyt tästä budjettikirjasta että nämä ovat selkeästi meidän innovaatiopolitiikkamme painopisteinä